seuraavan kerran tarkastusvaliokunta todennäköisesti palaa näihin asioihin siinä vaiheessa kun valtiontalouden tarkastusviraston erityistarkastus koskien finanssipolitiikkaa valmistuu todennäköisesti ensi keväänä

kyllä minulle semmoinen käsitys eilisen valtiovarainvaliokunnan kokouksen jälkeen on jäänyt että voidaan varmaankin lähteä siitä että samanlaista huolta ei enää tarvitse jatkossa esittää

arvoisa herra puhemies

tästä on hyvä jatkaa mistä edelliset kolme puhujaa jo aloittivat

käsittääkseni myös sitä ennen salissa on tuotu hyviä esimerkkejä läpi joten en käy enää näitä esimerkkejä jatkamaan vaikka niitä on nyt sydämelläni ja mielelläni niitä vielä luettelisin vaan käyn läpi vähän historiaa sen takia että siitä on ehkä joitakin huolia nousemassa tähän nyt käsilläkin olevaan asiaan

se kritiikki ja muun muassa se eriävä mielipide mikä liittyi siihen että kaikki isot kampanjat pitäisi tarkastaa liittyy toiseen lakiin kuin nyt käsiteltävissä olevaan lakiin

mutta sinänsä muistan hyvin tämän keskustelun ja varmastikin aivan niin kuin edustaja anttila sanoi ja niin kuin meillä tarkastusvaliokunnassa sen kampanja ja vaalirahoituslainsäädännön osalta oli ajatus että kun on kolmet vaalit käyty että nähdään kunnallis ja eurovaalitkin sen jälkeen muun muassa näihin edustaja ruohonen lernerin ajatuksiin ja moniin muihin siihen lainsäädäntöön liittyviin kehitystarpeisiin on syytä palata

ja viime vaalikaudella kun kansalaisjärjestöjen aseman edistäminen kuuluu oikeusministeriölle teetin selvityksen tästä asiasta oikeusministeriön puolella siitä näkökulmasta että mikrolahjoitukset tämänkaltainen arkiseen toimintaan haettava tuki joka nimenomaan on kontrolloitavissa äsken edustaja jungnerin kertomalla tavalla ja johon siis tosiasiassa ei liity niitä uhkakuvia joita näistä maalaillaan olisivat tehtävissä

mutta täytyy muistaa että siinä siis toisessa laissa kuin nyt on puhe näihin tilintarkastajien vastuisiin ja velvollisuuksiin näitten isojen paikallisyhdistysten toiminnan osalta lisättiin kyllä vastuita siltä osin että täytyy myös tarkastaa se ettei tätä vaalirahoituslainsäädäntöä ole kierretty

oikeusministeriö kartoitti myös kansainvälisiä esimerkkejä ja pystyi osoittamaan myös sen tosiasiallisen epätasa arvon että suomalaiset kansalaisjärjestöt ovat eu maiden muihin kansalaisjärjestöihin nähden epäoikeudenmukaisessa ja epätasa arvoisessa tilanteessa koska tämänkaltaista pattitilannetta ei löytynyt naapurimaista

niitä paikallisyhdistyksiä ei saa käyttää bulvaaneina tai rahanpesuyksiköinä jonne kerätään rahoitusta jota ei sitten ilmoiteta vaan ilmoitetaan vain se paikallisyhdistys

kun mikrolahjoitukset ja netin käyttö rahan keräämisessä ovat niin tavallisia keinoja kansainvälisessä toiminnassa niin kuin tämä wikipedia esimerkkikin kertoo niin ymmärrän hyvin että sen on täytynyt olla aikamoinen yllätys vapaaehtoisille wikipedia ihmisille että se mikä on mahdollista ja standardia lähes kaikissa muissa eu maissa samaa toimintaa onkin suomessa kiellettyä

tässä nimenomaan yhdistyksen oma tarkastus on sen lainsäädännön tiukennettujen määräysten mukainen ja tarkastajat ovat paljon vartioina

ruotsin ja suomen rangaistusasteikkojen vertailussa täytyy olla asiantuntemusta ja ed

ruohonen lerner joka jo poistui kertoi vielä kerran väitteen näistä sakkolappujen repimisistä poliisin edessä

optula jonka tutkimukseen muun muassa ed

heli järvinen täällä viittasi on nimenomaisesti selvittänyt mitä on tapahtunut viime ja tällä vaalikaudella tehdyn sakon muuntorangaistusuudistuksen yhteydessä ja siinä selvityksessä kävi aivan niin kuin hallitus epäilikin että entistä useammissa tilanteissa jos poliisi katsoo että niissä on semmoista holtittomuutta taikka niskurointia liikkeellä hän ei kirjoita sitä sakkoa vaan vie asian syyttäjälle tuomioistuimeen ja sen jälkeen rikollinen saa sellaisen sakon joka muunnetaan

esitämme eduskunnan hyväksyttäväksi kaikkien kolmen osalta ponnen että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta

kun tämä hyvin valmisteltu paperi sitten lähetettiin lausuntokierrokselle ja yritettiin saada aikaan sitten sisäministeriön puolella asiaan muutosta niin vastassa oli sen kaltainen virkamiesvastustus mistä edustaja jungner äsken jo kertoikin että yhtäkkiä joka tilanne kun ihminen haluaa lahjoittaa rahaa johonkin tarkoitukseen onkin potentiaalinen järjestäytyneen rikollisuuden aukko

ennen tätä havaintoa kaikissa kolmessa mietinnössä toteamme että eduskunnan tilintarkastajien lausunnon mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus antavat suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot eduskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tämä siis myös ulkopoliittisen instituutin ja valtiontalouden tarkastusviraston osalta ja että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia

silti vaikka näin tapahtuu nykyään enemmän kuin aikaisemmin kokonaissäästöt yhteiskunnalle ja oikeusministeriölle ovat olleet merkittäviä aivan niin kuin hallitus epäilikin ja tarkoitti

ihmisillä on hyvin erilaisia elämäntilanteita ja näitä lakeja ei säädetä yksittäisen ihmisen kokemusvertailun perusteella sen mukaan mitä hänen sähköpostissaan lukee tai mitä tekstiviestejä tulee

sama näkyi siinäkin että sen jälkeenkin kun eduskunta oli hyväksynyt esityksestäni viime vaalikaudella vaali ja puoluerahoituksen uusinnan jossa kampanja aikana ehdokkaat saavat ilman erillistä rahankeruulakia mutta myöhemmin tilittäen kerätä sinä lainmukaisena kampanjaikkuna aikana pieniä lahjoituksia se mentiin julkisuuteen esittelemään suurena järjestäytyneen rikollisuuden ja ties vaikka minkä suomeen tulevana aukkona siis me ehdokkaat kampanja aikana yhtäkkiä pesisimme rahaa ja tukisimme järjestäytynyttä rikollisuutta

kiuru väitti että raiskaustuomioita on vähätelty eikä ole ryhdytty toimiin

arvoisa puhemies

monet vanhemmat haluavat että heidän lapsensa noudattavat sitä pyyntöä että ottavat yhteyttä tapahtuu mitä vaan jos tarvitsevat apua vanhemmat saa aina kiinni ja he vastaavat he ottavat vastaan myös tekstiviestit

eduskunnan tilintarkastuskertomuksen yhteydessä valiokunta kävi läpi talon sisäisen uuden toiminnon jonka syntymiseen tarkastusvaliokunta on hyvin keskeisesti vaikuttanut nimittäin sisäisen tarkastuksen toimintavuoden ja havaitsimme jälleen kerran ja näin olen ymmärtänyt että myös laajemmin eduskunnassa on havaittu että se että talossa on uudelleen organisoitu sisäinen tarkastus on meille kaikille mutta myös suomelle isänmaalle kansalaisille tärkeä seikka

jokainen tietää että ensinnäkin ne pitää kahteen kertaan selittää sekä valtiontalouden tarkastusvirastolle että sitten jälkeenpäin keräysselvityksenä mutta myös että joka ikinen raha menee hyvin julkisesti näkyviin paikkoihin eli mainoksiin ja kansalaistilaisuuksiin

meillä on perusoikeus omassa kodissamme pitää puhelinta käyttövalmiina ja ottaa siihen vastaan muun muassa läheisimmiltämme rakkaimmiltamme puheluita

mutta siltä osin kuin puhuttiin naisiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta väititte että täältä joku on vähätellyt sitä ja että on rangaistustasoissa ongelmia

mitä tulee tunnistettaviin viesteihin toki pystyy käyttämään erilaisia keinoja mutta monesti suunnitelmallinen häiritsijä käyttää tuntemattomia tai prepaid numeroita silloin kun on tarkoitus nimenomaan häiritä

syy miksi tätä historiaa käyn nyt läpi on se että tiedän että nykyinenkin sisäministeri päivi räsänen on sydämestään samaa mieltä kuin lakialoitteen allekirjoittajat

tältä osin katsoimme myös mitä sisäinen tarkastaja aikoo ensi vuonna tarkastaa ja totesimme sekä tämän vuoden että ensi vuoden näillä näkymin valittavat painopisteet oikeiksi

arvoisa puhemies

siitä mitä täällä sanottiin muusta häirinnästä kuin kotirauhan rikkomisesta totean että muun muassa tästä työpaikalle tulevasta häirinnästä on helppo sanoa se että ilman muuta sekin on ongelma mutta tämä rikoslain pykälä koskee kotirauhaa ja kotirauhaa ei pysty väkisin laajentamaan toiseksi

hän on pitkään törmännyt omassa hyvin aktiivisessa kansalaisjärjestö ja muun muassa kirkkotoiminnassaan näihin ongelmiin ja puhunut näistä ongelmista hyvin paljon mutta silti on päädytty nyt tässä yhteydessä tänään tuomaan tähän lähetekeskusteluun näin vaatimaton osauudistus jolla ei näihin todellisiin isoihin ongelmiin haeta ratkaisua

tässä yhteydessä asiantuntijakuulemisissa nousivat esiin kanslian arvot jotka on hienosti eduskunnassa nimenomaisesti auki sanottu

näiden arvojen näkökulmasta asiantuntijakuulemisissa ei kuitenkaan noussut esiin yhtään hyväksyttävää perustetta sille että meillä eduskunnassa työskentelevät avustajat vielä jossain määrin saavat huonompaa kohtelua

se kertoo meille semmoisesta uhasta että siitä huolimatta että eduskunnan enemmistö ja toivon että me saamme todellakin eduskunnan enemmistön siihen edustaja jungnerin ensimmäiseksi allekirjoittamaan lakialoitteeseen nyt ilmoittaa eduskunnan selvänä tahtona olevan suomen siirtämisen normaaliin eurooppalaiseen rahankeräysmaailmaan järkevään kontrolliin mutta mahdollisuuteen toimia kansalaisyhteiskuntana toinen toistamme vuoron perään tukien se ei silti välttämättä päädy hallitusohjelmaan niin velvoittavana ja tarkkana kirjauksena etteikö tämä sama virkamiesvalmistelun pelottelumoraali siirrä asiaa taas vuosikausia eteenpäin

tämmöisen lisääntyvän valitettavasti muunlaisen häirinnän osalta täytyy aloittaa sitten huomattavasti laajempi kokonaan uuden rikosoikeudellisen ajattelun valmistelutyö ja se on niin laajamittaista kuten hallituksen esityksen perusteluissakin kerrotaan että se on sitten aivan toisen valmistelun väärti

heitä kohdellaan perusteettomasti huonommin eräissä symbolitason mutta tosiasiassa myös arkea vaikeuttavissa asioissa kuin meitä kaikkia muita tässä talossa yhtä lailla eri syistä laillisesti joko kansalta saadulla valtakirjalla tai sitten erilaisissa työ ja virkasuhteissa olevia ihmisiä

perustuslakiasiantuntijoiden mukaan niistä syistä joita ed

hallitus yksin ei voi ihan kokonaan tätä asiaa korjata jos päätöksenteko niin kuin te edustaja anttila edellisessä puheenvuorossa hyvin kuvailitte euroopan tasolla vaihtelee myös puheenjohtajittain

arvoisa herra puhemies

tässä tilanteessa on tarkoitus kotirauhan piirissä oleva häirintä muuttaa koskemaan myös sitä minkä monet häirinnäksi kokevat

sillä on nimenomaan yritetty tähän asiaan vastata mutta kysymys on siis perustuslakinäkemyksestä ja perustuslakivaliokunta tulee tämän tietenkin vielä katsomaan

en usko kerta kaikkiaan vielä kerran toistan että kukaan on tahallaan tehnyt mitään väärin vaan tämä tilanne on ollut vaikea ja jatkossa se tehdään näin uskon paremmin

pidämme tätä tilannetta perusteettomana ja sanomme sen olevan ongelma

olisin vielä tähän edustaja sasin puheenvuoroon palannut siltä osin että omalta osaltanikin sanoisin että ihan tarkkaa ei ole kyllä sen evmn osalta se mitä se hurskas toive imfn lainojen kaltaisesta kohtelusta vielä tarkoittaa

niin kuin tässä sisäisen tarkastuksen syntymisessä jota tarkastusvaliokunta aikoinaan ajoi luotan siihen että tältäkin osin viestimme tulee kuulluksi rakentavassa hengessä

oikeastaan jäin kuuntelemaan vielä kerran tätä sosialidemokraattien minullekin vaikeasti aukeavaa asiaa miksi toinen sosialidemokraatti jostain toisesta vaalipiiristä on pahempi kuin joku toinen ihan toista aatemaailmaa edustava

kiitos tarkennuksesta

niin kuin valvotussa koevapaudessa tässäkin on nimenomaan tarkoitus että yllätystarkastuksia on iltaisin ja viikonloppuisin ja valvottu koevapaus on tunnetusti katkennut silloin kun se on katkennut usein juuri näihin tarkastuksiin

jo viime vaalikaudella oli niin että en tunnistanut yhtään kansanedustajaa joka ei olisi ollut ennemmin kallellaan siihen oikeusministeriön selvitykseen ja silti tosiasiassa mikään ei edennyt sitten sisäministeriössä

uusi ministeri pääsee sitä sitten säätämään

myöskin se mihinkä tarkastusvaliokunta on kiinnittänyt huomiota ja johon vielä eivät ole valtiovarainministeriö ja valtioneuvosto pystyneet antamaan vastausta miten nämä ylitakausten mahdolliset vastuut menevät kertoo vaan siitä että kyllä tämä on vielä liikkuva juna ja kansainvälisellä tasolla ja eurooppa tasolla on hyvin paljon vielä epäselvyyksiä

neljä naisilla ja molempien ehkä silloin jos vastaus onkin nämä vaalipiirien suurentamiset niin silloinhan tuo kysymys on että tosiasiassa sama tapahtuu sitten näissä entistä suuremmissa

todellakin perhekäsitykset ovat muuttuneet niin paljon että muun muassa asianajajaliitto on oikeassa että se luku joutaa korjattavaksi ja päivitettäväksi

tämän takia viestini tälle salille on että tätä hallituksen esitystä joka on hyvin vaatimaton tarpeisiin nähden käytetään nyt poikkeuksellisen päättäväisesti sen esittämiseen että eduskunnan selvä enemmistö haluaa mennä pidemmälle ja se myös viitoittaa päättäväisesti sen tien miten siihen päästään

ei ole yksi eikä kaksi pohjois suomen tuntijaa jotka sanoivat että jos oulu ja lappi laitetaan yhteen niin se voimakkaasti puoltaa oulun tunnettuja isoja ehdokkaita ja heidän kampanjointiaan samoin idässä

sitten ed

sanottakoon nyt vielä selvästi että eurooppalaisella tasolla todellakin järjestelmämme on sen verran harvinainen että nyt kun katsotaan mitä tässä todisteiden luovuttamisessa on tapahtumassa neuvottelut ovat eu tasolla kesken niin näyttäisi siltä että siinä eurooppalaisessa yhteistyössä entistä useammin syyttäjä on tosiasiallisesti erittäin vahvasti mukana mutta on kuitenkin toistaiseksi löydetty keinoja tämän ehdon täyttyessä saada hyväksyntä tälle ajatukselle että on myös tutkintoja joissa esitutkinnan johtajana on poliisi

nyt on minusta tärkeätä että kun tämä asia niin kuin perustuslaki aina kuuluu nyt tälle salille niin rauhassa perustuslakivaliokunta löytää ratkaisun tähän muun muassa ed

koska vaaleihin on nyt niin lyhyt aika niin on hyvin mahdollista että syntyy semmoinen konsensus että hallitusohjelmassa lukee niin yksiselitteistä velvoittavaa ja tarkkaa tekstiä ellemme peräti saa tätä jungnerin aloitetta nyt läpi että tämä jarrutus jonka äsken kuvasin kahdelta vaalikaudelta loppuu ja eduskunta suomessa joka perustuslain mukaan käyttää ylintä valtaa saa tahtonsa läpi

teidän malliinne tosiasiassa sisältyy tiettyjen vaalipiirien osalta samanlainen mahdollisuus että tosiasiassa eri paikkakunnan ääni menee toiselle

joskus tuopin

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomusta juudas eduskunnalle antaa

tämän ratkaisun avaimet siellä taxellin toimikunnassa itse asiassa tulivat taholta joka aika lailla on suurin oppositiopuolue

silloin on tietysti selvää että hallitus on valmis löytämään vielä tarkemman ja paremman tavan kuulla eduskuntaa kuin se mitä esitettiin ja mihin me suostuimme taxellin komiteassa

näin ollen tämä eurooppalainen argumentti on olemassa oleva argumentti mutta ei niin että se olisi ylitsepääsemätön

nämä viimeiset tasaavat paikat ovat kokonaisuuteen nähden huomattavasti pienempi ongelma kuin nykyisen järjestelmän epäoikeudenmukaisuus kansalaisten yhdenvertaisuuden

täällä on puhuttu näistä kriisinhallintajoukoista

kyllä hallituspuolueidenkin keskuudessa ja se näkyy näistä perusteluista lähdetään siitä että kun suomalaisia joukkoja lähetetään se on niin suuri päätös että siinä aina haetaan yhteisymmärrystä tosiasiallisesti

se on juuri semmoinen asia jossa sisäministeriöllä ja oikeusministeriöllä on hyvin samanlainen käsitys ja joka juuri toisin kuin ed

kerrottakoon vielä jos se on uusi tieto joillekin että vastikään uudistetussa ruotsin perustuslaissa myös ruotsalaiset päätyivät selkeyden nimissä ei siis kukaan ole pakottanut ketään omasta tahdostaan kirjoittamaan eu jäsenyyden perustuslakiin aivan samalla tavalla kuin me olemme itse omasta tahdostamme selvyyden suoraselkäisyyden nimissä halunneet välittää sen viestin että kun sinä luet perustuslaista mikä on oleellista vallankäyttöä tässä maassa niin siinä näkyy keskeinen taho jolle on siirretty myös ihan oikeasti sitä tuomiovaltaa jonka kautta me käytämme lainsäädäntövaltaa

taloyhtiöitten osalta kerrottakoon vielä että eduskunnalle on oikeusministeriöstä tulossa vielä tänä keväänä esitys uudeksi asunto osakeyhtiölaiksi

perustuslakivaliokuntahan on laittanut meidät ja hyvä niin itse asiassa vähän oli tilattukin käsky oikeusministeriön ja sisäministeriön pohtimaan liian pitkiksi venyneiden oikeudenkäyntien lyhentämistä ja erityisesti talousrikoksia

minä en ole vielä löytänyt yhtään puoluetta joka edes rivien välissä saati äänestäjien edessä ennen vaaleja ilmoittaa etteikö se olisi niin iso kysymys että siinä haetaan jopa kansanäänestyksen kautta kansan suostumusta ja sen lisäksi erittäin laajaa tukea sekä tasavallan presidentiltä valtioneuvostolta että eduskuntapuolueilta jos se asia tulee ajankohtaiseksi

tämän nyt käsiteltävänä olevan lain takia tulemme vielä kiireellisesti tekemään selvemmäksi sen että jos taloyhtiössä jos ylipäätänsä olisi sellainen yhtiö joka päätyisi siihen että esimerkiksi ylikuormituksen takia se on se asiantuntijoitten ilmoittama syy tätä lakia haluttaisiin käyttää niin päätös sellaisen tietoverkon hankkimisesta johon tätä lakia voidaan soveltaa täytyy yksiselitteisesti tehdä yhtiökokouksessa ja yhtiökokoukselle tässä yhteydessä kerrottaisiin myös ne kaikki kustannukset ja ne kaikki velvoitteet jotka eivät totta vie ole vähäisiä silloin jos tätä lakia käyttää niin taloyhtiön on ne täytettävä

rajamäenkin esiin nostama keino syyttäjän varhaisemmassa vaiheessa suuremmalla aktiivisuudella mukanaolossa talousrikostutkimuksissa on yksi niitä asioita joita jo tehdään ja joita tullaan jatkamaan

nyt te aiotte parlamentarisoida ulkopolitiikan

tämä spekulointi ed

södermanin pohdinnat ja kysymykset erillislaista

ministeri holmlund kertoikin että työryhmässä ajatus tuli niin myöhäisessä vaiheessa että ikään kuin tämä koko hanke olisi viivästynyt aika paljon koska se oli vielä myös aika keskeneräinen ajatus

mutta ilmoittautukaa

etsikää tai näyttäkää minulle se puolue tai sen puolueen edes joku potentiaalinen tuleva johtaja joka olisi näistä kahdesta asiasta toista mieltä kuin äsken sanoin

sisäministeriö on ilmoittanut että haluaisi jotain tämmöistä erillislakia

meistä suurin osa on ollut taloyhtiöiden yhtiökokouksissa ja varmasti tiedämme että taloyhtiöt eivät kovin kevein perustein edes mieti tällaisen ratkaisun käyttämistä

söderman tarkoitti että silloin jotkut täällä nyt esitetyssä laissa olevat toimivaltuudet ikään kuin rajautuisivat muista kuin järjestäytyneen rikollisuuden piiristä pois mutta olen ymmärtänyt että sisäministeriössä ajatus on kyllä ehkä se että tämän esityksen päälle vielä

mutta on sitten kokonaan eri asia että sekä eduskunnassa ensi vaalikaudella että nyt kun valtioneuvoston kanslia hakee jäseniä valtioneuvostolain uudistuskomiteaan on pohdittava tätä uutta todellisuutta miten muun muassa tämä tieto kulkee paremmin

mutta vielä voi eduskunta puida tätä päätöksentekojärjestelmää tänä keväänä asunto osakeyhtiölain yhteydessä mutta ajatus on että teemme vielä selvemmäksi myös sen miten sitten yhtiöissä nämä päätöksentekoprosessit vastuut kulkevat

kun tästä asiasta puhutaan niin minusta tuntuu että nyt puhutaan vähän kahdesta eri ajatuksesta mutta yhtä lailla minä luulen että me kaikki olemme samaa mieltä siitä että järjestäytyneen rikollisuuden suhteen on tehtävä kaikki mahdollinen

arvoisa herra puhemies

perustuslakivaliokunta on useissa eri päätöksissään linjannut suomalaista tulkintaa uskonnonvapaudesta ja kaikki ne lin jaukset ovat yksiselitteisiä sen kanssa mikä täällä tänään muun muassa edustaja tynkkysen puheenvuorossa tuli ilmi

söderman mainitsi ulvilan tapauksen niin nyt siis peitetoimintaa esitetään tuomioistuinluvan taakse ja järjestäytyneen rikollisuuden valvontaan

näin ollen tämmöisen yksittäisen tapauksen tutkinnasta se kokonaan poistuisi

jos nyt tämä laki mitä kansalaisaloitteessa esitetään joka ei koske kirkkoja ollenkaan hyväksytään niin ei ole tässä maassa semmoista lakia tulkintaa tai heijastusvaikutusta että se jotenkin salaisesti jossain vaiheessa kuitenkin epäsuorasti alkaisi määrätä myös kirkon toimintaa

tältä osin siis niin kuin sanoin peitetoiminnan käyttö tietyissä tilanteissa rajautuu pois tulee tarkkarajaisemmaksi mutta sitten kun sitä tehdään niin sitä tehdään niin että ne poliisit voivat työtään tehdä ja säilyvät hengissä

vielä valvojiin

luulen että se mitä ed

kirkkojen toiminta on meidän perustuslaillamme suojattu

söderman puhuu on sen verran tutkimisen arvoista että olisi hyvin luontevaa jos valiokunnasta löytyy yksimielisyys yli puoluerajojen ja vielä meidän ministerienkin välillä että näiden pelisääntöjen mukaisesti sitä kysymystä voidaan lähestyä

yksikään perustuslakivaliokunnan lukuisista linjauksista ei puhu sen puolesta että kirkon oikeus päättää omista asioistaan olisi nyt vaarassa

arvoisa herra puhemies

mutta varmasti tämänkaltaiset pohdinnat ovat juuri niitä joita valiokunnassa kannattaa harrastaa

kun perustuslakia tarkistettiin oikeusministeriö esitti alustavassa työssään myös että lakia valtioneuvostosta on syytä tarkistaa osittain liittyen siihen mitä tulee uudesta perustuslaista osittain liittyen muun muassa ministerien äitiyslomiin

muistatte varmaan keskustelun isyyslomista mutta siinä yhteydessä oikeusministeriö otti esille myös muut tarkistustarpeet muun muassa nämä sidonnaisuudet siinä vaiheessa

silloin valtioneuvoston kansliassa työryhmä työskenteli

työryhmä silloin omalta osaltaan jo totesi että myös näiden sidonnaisuuksien osalta kun lakia tullaan tarkistamaan joka tapauksessa on syytä tarkistaa

tämä työ on siis aloitettu ja linjattu ja tämä on määrä saattaa eteenpäin valtioneuvoston kansliassa koska vastuu sen lain valmistelusta on siellä eikä oikeusministeriössä

mutta oikeusministeriö on tämän hankkeen laittanut liikkeelle jo vaalikauden alussa

täällä on viitattu muutamaan kertaan perustuslakivaliokunnan kannanottoihin jotka tunnetusti olivat kompromisseja joissa toinen puoli kompromisseja on että niissä hyvin selvästi sanotaan että tältä osin arvomaailma on muuttumassa ja tulkinnat voivat joskus tulevaisuudessa muuttua

kannassa siis ei sanota etteikö koskaan tulisi olemaan maailmassa niin että katsomme tasa arvoa niillä silmälaseilla jotka täällä muun muassa edustajat tynkkynen toivola backman ovat hyvin kuvailleet